edustaja zyskowicz otti esille vankien kohteluun liittyviä asioita ja siinä kimmokkeena tuo vankien tarkkailuhaalareiden käyttö

kertomuksen lopussa on vielä liiteosa jossa on oikeusasiamiestä koskevat perustuslain ja lain säännökset sekä eräitä tilasto ynnä muita tietoja

meillähän on ihan niin kuin edustaja zyskowicz totesi voimassa laitosvallan kielto joka tarkoittaa sitä että sillä perusteella että henkilö on siellä laitoksessa ei siitä mitään sillä perusteella henkilön perusoikeuksia ei saa rajoittaa vaan näistä perusoikeuksien rajoituksista täytyy erikseen säätää lailla

oikeusasiamiehen kertomus on tietenkin julkaistu suomeksi ja ruotsiksi mutta vakiintuneen toimintatavan mukaisesti siitä julkaistaan myöhemmin myös englanninkielinen lyhennelmä ja nämä kaikki julkaistaan myös sähköisessä muodossa oikeusasiamiehen verkkosivuilla

jakson päättää laaja perusoikeuksittain systematisoitu katsaus oikeusasiamiehen havaintoihin ja kannanottoihin jotka perustuvat kertomusvuonna ratkaistuihin kanteluihin ja omiin aloitteisiin sekä tarkastuskäynneillä esiin tulleisiin tietoihin

toivon että tämä kertomus antaa eduskunnalle mahdollisuuden arvioida paitsi oikeusasiamiehen toimintaa myös lainsäädännön ja julkisen hallinnon tilaa sekä perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

erilaisia ihmisoikeustapahtumia ja ihmisoikeussopimusten ratifiointia koskevia tietoja ei ole enää sisällytetty oikeusasiamiehen kertomukseen koska niitä käsitellään ihmisoikeuskeskuksen omassa vuosikertomuksessa

eduskunnan hyväksymän lain mukaan vankeusrangaistuksen sisältönä on vapauden menetys ja vankeuslaissa on vielä erikseen todettu se että vankien oikeuksiin saa tehdä vain sellaisia rajoituksia jotka seuraavat itse tästä vapauden menetyksestä jotka suoraan seuraavat siitä vapauden menetyksestä

neljäntenä on kaikkein laajin hallinnonalakohtainen tai asiaryhmittäinen jakso laillisuusvalvonnassa tehdyistä havainnoista

kunkin asiaryhmän yhteyteen on sisällytetty kuviot kunkin asiaryhmän kantelujen määrän kehityksestä ja toimenpideprosentista niissä

kaikista muista vankien perusoikeuksien rajoituksista tulee säätää lailla

oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa sitä että lakeja noudatetaan ja perus ja ihmisoikeudet toteutuvat

arvoisa herra puhemies

tässä oli esittelypuheenvuoroni

eli vankien osalta kaikista sellaisista perusoikeusrajoituksista jotka eivät suoraan johdu vapauden menetyksestä on säädettävä sellaisella eduskuntalailla joka täyttää kaikki perusoikeusrajoituksille asetettavat hyväksyttävyys täsmällisyys ja tarkkarajaisuusvaatimukset

toivon että tämä kertomus antaa eduskunnalle mahdollisuuden arvioida paitsi oikeusasiamiehen toimintaa myös lainsäädännön ja julkisen hallinnon tilaa sekä perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

näiden haalarien käytön osalta tällaista täsmällistä tarkkarajaista säännöstä joka oikeuttaisi näiden käyttöön ei ole

siitä voinemme olla yhtä mieltä että tällaisten haalareiden jotka siis on puettu vangin päälle ilman että hän itse pystyy niitä riisumaan ja jotka on nippusiteillä suljettu hihoista ja on umpinaiset jalat niin voine olla yhtä mieltä siitä että käyttö rajoittaa kyseisen henkilön oikeuksia

siitä on sinänsä olemassa säännös että silloin kun epäillään että vangilla on kehossaan kiellettyjä aineita niin hänet voidaan asettaa tämmöiseen eristystarkkailuun ja eristystarkkailun aikana valvoa teknisesti tai muulla tavoin

tällä tavalla huolehditaan ja valvotaan ja seurataan sitä että tämä epäilty huumausaine jonka vanki on kätkenyt kehoonsa saadaan sieltä ulos

nythän ainoa mahdollisuus miten vanki sen pystyisi tässä piilottamaan on se että hän nielee uudestaan tämän nyssäkän joka hänen sisällään on ollut ja sieltä tulee ulos

kun tänään helsingin sanomissa kerrottiin että näillä haalareilla on saavutettu nämä kymmenen tapausta niin tässähän ei ole yhtään mitään näyttöä siitä ettei näillä entuudestaan voimassa olevilla eristystarkkailuhuoneessa olemisella ja siihen kytketyllä videovalvonnalla olisi ihan tätä samaa tulosta saavutettu

tässä taustana on tietysti se että vankilan henkilökunnalle tämä on helpompi tapa

kun vangille puetaan tämmöinen haalari päälle niin silloin häntä ei tarvitse samalla tavalla valvoa siellä huoneessa tämän videovalvonnan avulla

minä olen keskustellut tästä euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean puheenjohtajan ja jäsenten kanssa ja heidän tiedossaan ei ole ollut että missään muussa maassa tällaista olisi käytössä

tämä on suomalainen innovaatio eikä se myöskään suomalaisessa vankeinhoidossa ole osoittautunut mitenkään erityisesti

eli valtaosassa suljetuista vankiloista itse ovat nähneet että ihan samalla tavalla samaan lopputulokseen päästään niillä keinoilla eristämistarkkailulla ja siihen kytketyllä valvonnalla jotka meidän lainsäädäntömme eduskunnan hyväksymä laki selvästi hyväksyy

on totta että tämä asia on ollut rikosprosessissa vireillä ja se on johtanut hylkäävään tuomioon vankiloiden johtoa vastaan

kiinnitän huomiota kahteen seikkaan

nyt meillä sellainen on ja sen sääntelyn muotoiluun tämä haalareiden käyttö ei ainakaan riidattomasti istu

toinen on se että se on ollut rikosprosessi ja vaikka se ei olisikaan rikos tälle henkilökunnalle että ne ovat näitä käyttäneet niin se ei tarkoita sitä että se olisi hyväksyttävää ihmisarvoisen nöyryyttävän kohtelun kannalta taikka myöskään meidän lainsäädäntömme kannalta

tässä tilanteessa kun tämä kysymys nyt on ihmisoikeustuomioistuimen arvioitavana me emme nyt tiedä mitä sieltä tulee mutta jos oletetaan että sieltä tulee langettava tuomio ja sen päälle vielä hyvityksen maksaminen niin tämä samanlainen hyvitys joka tulisi maksettavaksi nyt sille jonka juttu siellä ihmisoikeustuomioistuimessa on täytyy jokaiselle joka tämän haalarieristämistarkkailun kohteena täällä on ollut järjestää sitten täällä kansallisella tasolla

minun mielestäni nyt tässä tilanteessa kun meidän oma kansallinen lainsäädäntömme on tässä puutteellinen ja asia on ihmisoikeustuomioistuimen arvioitavana ja on pelättävissä että sieltä tulee langettava tuomiohyvitys määräyksineen

jos ihmisoikeustuomioistuin tämän hyväksyy ja jos meidän kansallista lainsäädäntöämme täsmennetään siten että näitä haalareita voidaan käyttää niin silloinhan minulla oikeusasia miehenä ei tietenkään ole yhtään mitään tätä vastaan

no tuossa edustaja zyskowicz kyseli vielä näitä erilaisia asioita pitäisikö näistä säätää

tämä peruslähtökohta on sillä tavalla selvä että kaikesta siitä mikä ei seuraa itse siitä vapaudenmenetyksestä tulee säätää lailla

todettakoon nyt ihan vain että eduskunnan hyväksymän lain mukaan vangit saavat käyttää omia vaatteitaan jollei siihen ole jotain tämmöistä erityistä vankilan järjestyksen turvallisuuteen liittyvää syytä

mutta eduskunnan hyväksymä pääsääntö on se että vangit saavat käyttää omia vaatteitaan

älkää vedoten pysytellä uudistuksen viidesosa voimme myös todettu että miten se pannaan pöydälle yhdeksästoista helmikuuta kuluvaa ehkä tässä on vastaus tähän kommenttiin

arvoisa puhemies

kiitän näistä puheenvuoroista joita täällä on käytetty

kiitän näistä puheenvuoroista

voin todeta että tämä kanteluiden niin sanotun vanhentumisajan lyhentyminen on yksi osa tuota uudistusta jossa muutoinkin on lisätty oikeusasiamiehen harkintavaltaa kanteluiden tutkinnassa

näinhän se on kuin edustaja heinonen toteaa että meidän perusoikeusjärjestelmässä kaikista perusoikeusrajoituksista on säädettävä laissa ja tämä johtaa hyvin yksityiskohtaiseen sääntelyyn josta vankeuslaki on hyvä esimerkki

tämä vanhentumisaika ei ole ehdoton

toisaalta voin todeta että vankilat ovat hyvä esimerkki siitä että tuollaisessa suljetussakin laitoksessa näihin laitoksiin otetut eli vangit voivat suomessa olla koko lailla turvallisin mielin sen suhteen etteivät he joudu mielivallan kohteeksi

mutta usein on vain niin että asioita on sitä vaikeampi selvittää mitä vanhempia ne ovat

usein myöskin oikeusasiamiehen mahdollisuudet auttaa kantelijaa huononevat ja ylipäänsä oikeusasiamiehen toimenpiteiden vaikuttavuus huononee kun aika kuluu

siinä mielessä minusta tämä uudistus on tältäkin osin oikein hyvä ja en usko että tämä kansalaisten oikeusturvan huononnukseksi koituu

epätyydyttävänä voidaan pitää sitä että erilaisista vapautensa menettäneistä henkilöryhmistä juuri vankeja koskeva lainsäädäntö on selvästi parasta monissa muissa ryhmissä vaikkapa nyt vanhusten osalta lainsäädäntö puuttuu kokonaan osittain

edustaja kontula totesi aivan oikein että kertomuksessa ei käsitellä sitä mitä tapahtuu palautetuille turvapaikanhakijoille

me pystymme nopeammin käsittelemään kanteluita ja kohdistamaan voimavaramme sellaisiin asioihin joissa oikeusasiamies todella voi auttaa kantelijaa

oikeudenkäyntien viivästymisestä voin todeta että olen samaa mieltä ministeri braxin kanssa siinä että tilanne on kehittymässä parempaan suuntaan ja on toteutettu paljon toimenpiteitä näiden viivästymisten torjumiseksi ja myöskin hyvittämiseksi

meidän henkilökuntaammehan kuuluu jari pirjola joka on euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean jäsen ja hän muun muassa on tätä kysymystä nostanut esille että siinä on sellainen tutkimuskohde

tietenkään oikeusasiamies ei pysty siellä vieraassa valtiossa selvittelemään mitä näille palautetuille turvapaikanhakijoille on tapahtunut

niin ikään lähisuhdeväkivalta esiintyy kertomuksessa vain välillisesti viranomaisten kautta ja ehkä viranomaisyhteistyön kautta mutta yksityiset henkilöthän eivät oikeusasiamiehen toimivaltaan kuulu

kiitän tästä kaikesta

samoin

onko keskustelu

se on tärkeä asia ja tämä kaltoinkohtelun yleisyys on hätkähdyttävää tuon valviran selvityksenkin mukaan

keskustelun päät dr

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään peruslakivaliokunta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähettää ulkoasianvaliokunta

tämä tehtävä on monellakin tavalla kyllä hyvin haastava jo sen suhteen kuinka saadaan esille sitä kohtelua niitä tapahtumia joita siellä hoitolaitoksissa tapahtuu kun ne henkilöt useinkaan eivät itse pysty kantelemaan tai edes kertomaan niistä mutta me olemme kehittämässä metodeja tähän

päättynyt voimme sen verran syväksteasialähetyttää ulkoasianvaliokunta taa lähetekeskustelua varten vaan pääosa näistä kaikista puheenvuoroista

ongelma on tietysti se että on niin valtava määrä näitä erilaisia paikkoja joihin meidän tarkastuksia pitäisi tehdä

kertomusvuosi oli jälleen monin tavoin ennätyksellinen oikeusasiamiehen toiminnassa

kertomusvuonna saavutimme myös meillä pitkään olleen tavoitteen kanteluiden yhden vuoden enimmäiskäsittelyajasta eli vuodenvaihteessa kansliassa ei ollut enää vireillä yli vuoden vanhoja kanteluasioita

nämä tulokset on ollut mahdollista saavuttaa ensinnäkin hyödyntämällä asioiden tutkinnassa sitä harkintavaltaa ja niitä toimintavaihtoehtoja joita oikeusasiamiehelle annettiin kolme vuotta sitten voimaan tulleessa lakiuudistuksessa

voimavarat on aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmin pystytty kohdentamaan sellaisiin asioihin joissa oikeusasiamies voi auttaa tai muuten ryhtyä toimenpiteisiin

sisällöllisesti nämä toimenpiteet ovat olleet entistäkin monipuolisempia ja kaikkia erilaisia toiminta ja toimenpidevaihtoehtoja on käytetty

pyrkimyksenä on edelleen ollut korostaa kansalaisnäkökulmaa eli jos oikeusasiamies voi auttaa kantelijaa se apu annetaan olipa asia suuri tai pieni ja apu pyritään antamaan sellaisin keinoin jotka ovat mahdollisimman nopeita

jos asia on saatavissa kuntoon puhelimella tai sähköpostilla täysimittaiseen raskaaseen kantelun tutkintamenettelyyn ei välttämättä ole tarvetta

tämän kansalaisnäkökulman lisäksi oikeusasiamiehen toiminnassa on korostunut viranomaistoimintaa ohjaava oikeustilaa kehittävä ja perus ja ihmisoikeuksia edistävä näkökulma

kokemukset ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta sekä oikeusasiamiehen kanslian ihmisoikeuskeskuksen ja ihmisoikeusvaltuuskunnan yhdessä muodostaman kansallisen ihmisoikeusinstituution rakenteesta ovat hyvin myönteisiä

rakenteeltaan kertomus on pääosin edellisten vuosien kaltainen ja kertomuksen alussa on oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot kunkin itse valitsemasta aiheesta

omassa puheenvuorossani käsittelen ykn kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaista pöytäkirjaa jonka ratifiointi on suomessa vireillä

pöytäkirjan tarkoituksena on vahvistaa vapautensa menettäneiden henkilöiden suojelua kidutusta ja muuta julmaa epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta vastaan

vaikka sopimuksessa puhutaan kidutuksesta suomen oloissa käytännössä on kysymys esimerkiksi muistisairaiden vanhusten hoitopaikkoihin tehtävistä tarkastuskäynneistä joilla pyritään ennaltaehkäisemään heidän huonoa kohteluaan tai itsemääräämisoikeutensa loukkauksia

kysymys ei suinkaan ole vain esimerkiksi vankiloiden poliisilaitosten tai tutkintavankiloiden valvonnasta vaan kohteina ovat myös esimerkiksi ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt psykiatriset sairaalat koulukodit lastensuojelulaitokset sekä vanhusten ja kehitysvammaisten hoitopaikat ja asumisyksiköt

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että tarkastuksen suorittamiseen voi osallistua oikeusasiamiehen nimeämiä eri alojen asiantuntijoita esimerkiksi lääkäreitä

laillisuusvalvonnan haasteena on kentän valtava koko

ensiksi valvonnan resurssit ovat vähäiset

myös tästä syystä valvojat saattavat esittää erilaisia kantoja samoista asiakysymyksistä mikä voi aiheuttaa hämmennystä kantelijoissa ja mediassa

valvontaa vaikeuttaa ensinnäkin se että oikeutta asuntoon ei ole turvattu ihmisoikeutena tai perusoikeutena ja toiseksi se että yksityiset tahot kuuluvat oikeusasiamiehen valvontaan vain silloin kun ne hoitavat julkista tehtävää

ne edellyttävät toteutuakseen täsmentämistä lainsäädännössä ja moninaisten yhteiskunnallisten rakenteiden ja järjestelyiden luomista

asumiseen liittyvät oikeudet ovat perustavanlaatuisia perus ja ihmisoikeuksia joiden toteutumisen valvonta edellyttää laillisuusvalvonnan jatkuvaa kehittämistä

kysymys ei ole perusoikeuden heikkoudesta vaan oikeuden toteuttamisen varmistavien oikeudellisten mekanismien heikkoudesta

puheenvuorossaan sakslin käsittelee oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa esille nousseita asumiseen liittyviä kysymyksiä ja laillisuusvalvonnassa annettua ohjausta erityisryhmien kuten lasten vammaisten ja vanhusten asumis olojen korjaamisessa noudatettavista periaatteista

siellä on muun muassa asiamääriä ja toimenpiteitä sekä erilaisia tapahtumia koskevia tietoja joista kerroin jo tämän esittelypuheenvuoroni alussa

tämä kertomuksen perus ja ihmisoikeusjakso on vähitellen kehittynyt yhä laajemmaksi mikä ilmentää hyvin oikeusasiamiehen toiminnan painopisteen muutosta viranomaisten velvollisuuksien valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämisen suuntaan

nyt jaksossa on kerrottu oikeusasiamiehen perus ja ihmisoikeusmandaatista ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta puutteista ja parannuksista perus ja ihmisoikeuksien toteutumisessa se on tuo perustuslakivaliokunnan toivoma nyt jo kertomukseen vakiintunut jakso ja sitten siinä on oikeusasiamiehen hyvitysesitykset ja nyt ensimmäistä kertaa katsaus myös sovinnolliseen ratkaisuun johtaneisiin asioihin

nämä sovinnolliseen ratkaisuun johtaneet asiat eivät yleensä ole suuren suuria mutta ne ilmentävät hyvin niitä uusia toimintatapoja mitä oikeusasiamiehen kansliassa on nyt omaksuttu ja sitä miten ihmisiä voidaan auttaa oikeuksiinsa pääsyssä joskus hyvin yksinkertaisilla ja nopeilla toimenpiteillä

meillä on joka vuosi tietty perus ja ihmisoikeusteema joka otetaan esille kaikilla tarkastuksilla esimerkiksi viime vuonna tämä teema oli yhdenvertaisuus ja tasa arvo

sitten tähän jaksoon sisältyy perusoikeuksittain systematisoitu katsaus oikeusasiamiehen perusoikeuskannanottoihin kertomusvuoden aikana

arvoisa herra puhemies

tässä oli esittelypuheenvuoroni

toivon että tämä kertomus antaa eduskunnalle mahdollisuuden arvioida paitsi oikeusasiamiehen toimintaa myös lainsäädännön ja julkisen hallinnon tilaa sekä perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

ja sen jälkeen jatkamme keskustelua kiitos

haluan vain lyhyesti kiittää perustuslakivaliokuntaa tästä mietinnöstään ja kansanedustajia täällä käytetyistä puheenvuoroista

tulen luovuttamaan oikeusasiamiehen viime vuoden kertomuksen pikapuolin toivottavasti ensi viikolla eduskunnalle jolloin tarjoutuu jälleen mahdollisuus keskustella laillisuusvalvontaan ja oikeusasiamiehen toimintaan liittyvistä kysymyksistä

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta tämä asia loppuunkäsitelty

tar l

tämä instituutio on kansalaisia ihmisiä varten ja käsittelyn joutuisuus on yksi aivan meidän keskeisimpiä tavoitteita että pääsisimme vuoden enimmäiskäsittelyaikaan

edelleen nämä epäviralliset yhteydenotot täällä on nostettu esiin ja myös tuo syyteoikeuden käyttäminen

toiseksi kiitän arvoisia kansanedustajia tästä vilkkaasta keskustelusta täällä täysistunnossa

minusta tässä ehkä nousi kolme asiakokonaisuutta esiin

yksi on tämä virkasyytteiden käyttäminen taikka niiden puuttuminen

toinen on kanteluiden tutkintaan liittyvät näkökohdat ja asiat ja kolmantena ja ehkä nyt kaikkein keskeisimpänä se mitä tehdä sille että samat epäkohdat toistuvat vuodesta toiseen

näistä ihan suorista kysymyksistä ennen kuin näihin teemoihin menen ed

meillehän tulee monilla kielillä kanteluita ja me otamme selvää siitä mistä kantelussa on kysymys olipa se tullut millä kielellä hyvänsä